kehitysmaille veroparatiisitalous on kohtalokkainta

myös suuryritysten aggressiivinen verosuunnittelu on suunnaton epäkohta

sen maksajia ovat muun muassa pienet ja keskisuuret yritykset joilla ei ole mahdollisuutta tai halua käyttää verosuunnittelupalveluita ja jotka siksi menettävät kilpailuasemiaan

myös suomen pitää tehdä kaikki mahdollinen paremman veronkannon eteen sen sijasta että lahjoitamme vapaaehtoisesti yhteisiä varojamme veroparatiiseihin

eussa ja oecdssä on käynnissä useita isoja veronkiertoon liittyviä hankkeita

suomi ei saa enää jäädä takapenkkiin venkoilemaan vaan meidän on tehtävä kaikkemme veronkierron ja verovälttelyn kertakaikkiseksi lopettamiseksi

panama paperit eli julkisuuteen vuotanut jättimäinen veroparatiiseihin liittyvä paljastus muutti monien maiden suhtautumisen veronkiertoon ja verovälttelyyn

panamalainen asianajotoimisto ehti edesauttaa useiden satojen valtionpäämiesten yritysten rikollisten ja julkisuuden henkilöiden veronkiertoa

suomi ei ole viaton saareke veroparatiisitalouden ulkopuolella

poliitikot ovat pitkään olleet haluttomia puuttumaan veroparatiiseihin ja halunneet jättää salaisuuksien verhon taa myös poliittisen sekä taloudellisen eliitin kytkökset veroparatiiseihin

arvoisa puhemies

hallitus sanoo että on arvioitu vaikutuksia mutta valitettavasti heräsi kysymys onko arvioitu kunnolla onko tehty kunnollisia selvityksiä

me olemme vastuussa tuleville polville siitä tuotetaanko suomessa sähköä turvallisesti ja kestävästi vai tavalla jonka riskeistä meidän on mahdotonta kantaa vastuuta

esimerkiksi jos ajatellaan tätä hallituksen esitystä eläkkeensaajien asumistuen sulauttamisesta yleiseen asumistukeen niin herää kysymys tukeeko se esimerkiksi tulevaisuudessa sillä tavalla omaishoitoa kuin tämä nykyinen eläkkeensaajan asumistuki joka on yksilökohtainen toisin kuin yleinen asumistuki joka on perhekohtainen

esitän seuraavassa muutamia joihin hallitus voi heti ryhtyä

verottajalla poliisilla toimittajilla ja kansalaisilla pitää olla mahdollisuus saada kansainvälisten suuryritysten vero ja muut taloudelliset avaintiedot osana normaalia talous ja veroraportointia

yksikään vakuutusyhtiö ei ole halukas ottamaan vastuuta ydinvoimariskeistä jotka toteutuessaan tuottavat enemmän tuhoa ja kustannuksia kuin voidaan minkään valtakunnan valuutalla korvata

avoimuus auttaa paitsi hillitsemään verovälttelyä myös arvioimaan ongelman laajuutta

ja oletteko ottaneet hallituksessa huomioon sen että eläkkeensaajat ovat hyvin erilaisessa asemassa keskenään että siellä on sellaisia eläkkeensaajia jotka ovat hyvin nuorena jääneet esimerkiksi mielenterveyssyistä eläkkeelle siellä on vammaisena syntyneitä kehitysvammaisia jotka ovat pienellä eläkkeellä siellä on paljon työikäisiä eläkkeensaajia mutta sitten myöskin ikääntyneitä

turvalliseen kestävään energiaan pitää panostaa kaikin käytettävissä olevin keinoin ei valita energiamuotoa joka kuuluu menneisyyteen ja jonka raaka aine on ehtyvä

tärkeä keino tässä on julkinen maakohtainen raportointi

miksi valita taantumuksellinen ydinvoima kun yhtä hyvin on mahdollista valita päästötön ympäristöä säästävä kestävä kotimaista työvoimaa työllistävä kotimaista raaka ainetta käyttävä ja suomen elinvoimaisuutta ylläpitävä vaihtoehto

arvoisa puhemies

suomessa otettiin viime hallituskaudella vihreiden ajama edistysaskel kun suomen enemmistöomisteiset valtionyhtiöt alkoivat raportoida verojalanjäljestään siinä maassa jossa ne toimivat

hallituksen pitää tässä yhteydessä varmistaa että suomen valtion enemmistöomisteisten yritysten maakohtainen raportointi saadaan kattavaksi ja sen porsaanreiät tukitaan

suomen kuvalehti uutisoi kuitenkin viime viikolla kuinka istuva hallitus on leikannut veronkierron torjunnasta eri viranomaisilta miljoonia euroja

hajautettu energiatuotanto työllistäisi asentajia metsänomistaja rakentajia sorvaajia metsureita insinöörejä ja niin edelleen

suomessa veroparatiisitaloutta ovat muutamien yksittäisten toimittajien ja tutkijoiden lisäksi tutkineet kansalaisjärjestöt finnwatch ja kepa

leikkausten sijaan veroparatiisitaloutta valvovien viranomaisten kuten verottajan ja poliisin resursseja on lisättävä ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita tuettava

arvoisa rouva puhemies

avoimuutta on lisättävä julkisilla rekistereillä yritysten tosiasiallisista omistajista jotta tiedämme keitä yrityksissä oikeasti toimii ja ketkä ne omistavat

viime viikon lopulla uutisoitiin että euroopan maat aikovat perustaa rekisterin josta pystyisi näkemään yritysten todelliset omistajat

amsterdamin valtiovarainministerikokouksessa kaikki kokoukseen osallistuneet eu jäsenmaat ilmoittivat lähtevänsä mukaan euroopan laajuiseen ja täysin julkiseen rekisteriin

samaan aikaan kun muualla euroopassa sitoudutaan perustamaan julkisia rekistereitä yritysten todellisista hyödynsaajista suomessa keskustelu on nurinkurisesti kulkenut vastakkaiseen suuntaan

arvoisa puhemies

hallitus on tuonut eduskuntaan jälleen esityksen hallintarekisteristä joka romuttaisi pörssiosakeomistusten säilyttämisen julkisina

en kyllä luota

meidän päättäjien pitää keskittyä varmistamaan suomen osuus näistä uusista työpaikoista joita uusiutuva energia ja energiaa säästävä teknologia tarjoavat

automaattista tietojenvaihtoa on tehostettava laajentamalla sitä koskemaan yhä useampia maita ja sanktioimalla ulkopuolisia maita veroilla

meidän pitää panostaa kestäviin ratkaisuihin kotimaassa ja auttaa suomalaisia yrityksiä rohkeasti suuntaamaan alan kasvaville kansainvälisille markkinoille

ydinvoiman ja uusiutuvan energian vastakkainasettelu ei ole keinotekoista

mutta se mitä tapahtuu on se että ihmisen yleinen toimintakyky ikääntymisen myötä heikkenee ja silloin on yleensä niin että ihminen tarvitsee enemmän huolenpitoa eikä vähemmän palveluita

hän sanoi että hän ei usko siihen että perustulo korjaisi kaikki maailman ongelmat alkaen köyhyydestä

no kuka on niin koskaan väittänyt

perustulohan on malli jota on esitetty sen vuoksi että nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä ei tunnista esimerkiksi kaikkia työn tekemisen muotoja

osa ihmisistä tekee nykyään silpputyötä ja sosiaaliturvassa jää helposti katveeseen putoaa ikään kuin sinne verkon väliin huolimatta siitä että meillä on tämä soviteltu päiväraha

siitä päätöksestä jonka eduskunta tällä viikolla ydinvoimasta tekee voi tulla meidän kestävä perintömme tuleville sukupolville jotka kiitollisuudella muistavat meitä kaukonäköisyydestä kun ydinvoima jätettiin historiaan minne se kuuluu ja sen sijaan valittiin turvallinen päästötön kansakuntaa yhdistävä ja eheyttävä ja taloutta uuteen nousuun elvyttävä uusiutuvan energian vaihtoehto

valtioneuvosto on linjannut valtionyhtiöiden henkilöstöpolitiikasta periaatepäätöksessä jossa todetaan että valtio omistaja arvostaa pitkäjänteistä henkilöstöpolitiikkaa jossa työsuhteiden jatkuvuus ja työntekijöiden osaamispääoma otetaan huomioon myös silloin kun joudutaan toimimaan erilaisten kustannuspaineiden alaisena

perustulo auttaisi nimenomaan näitä ihmisiä sillä tavalla että työn tekeminen olisi aina kannattavaa

hallituksen tulee ajaa eulle yhteiseen kriteeristöön ja päätöksentekoon nojaavaa mustaa listaa jolla voi olla myös eu maita

eli päinvastoin kuin zyskowicz antaa ymmärtää eihän perustulo pakota ihmisiä jäämään kotiin vaan nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä toimii sillä tavalla että ihmisen ei välttämättä ole mahdollista ottaa työtä vastaan

arvoisat ministerit

voi esimerkiksi olla yksinhuoltaja joka pelkää menettävänsä asumistuen ja niin edelleen ja sen vuoksi ei pysty ottamaan töitä vastaan

olemme valmiita tarjoamaan yhteistyötä ja toimimaan aktiivisesti parlamentaarisessa työryhmässä jotta veropako saadaan tilkittyä

eräs sote uudistuksen keskeinen tavoite on se että saisimme integraation paremmin toimimaan terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden ja sitten toisaalta perustason ja erikoissairaanhoidon välillä

mutta työryhmän pitää puuttua paitsi laittomaan veronkiertoon myös laillisuuden rajamailla häilyvään aggressiiviseen verosuunnitteluun

katsotteko että tämä on hyvää henkilöstöpolitiikkaa valtiolta kun samaan aikaan on linjattu että pyrkimyksenä on pitkäjänteinen henkilöstöpolitiikka myös taloudellisesti huonoina aikoina

ryhmän on saatava tarkat tiedot toimista joilla hallitus pureutuu veroparatiisitalouteen

herää se kysymys että jos hallituksen tavoitteena on kuitenkin lisätä vahvasti kilpailutusta tai kilpailua pääministerin sijainen valtiovarainministeri stubbhan sanoi että kilpailua tullaan vahvasti lisäämään niin miten me pystymme turvaamaan sen että palveluketjut kuitenkin pysyvät ehjinä ja integraatio ei vaarannu

sipilän hallituksen ministerit ovat vakuuttaneet että hallitus on valmis tekemään kaikkensa veronkierron vähentämiseksi

ja sitten toisaalta kysyisin myös kun tässä tämänviikkoisessa tiedotustilaisuudessa kävi ilmi että aiotte myöskin sosiaalipalvelut sisällyttää näihin palveluihin jotka ikään kuin avataan enemmän yksityisille tuottajille tälle raha seuraa potilasta mallille miten te aiotte toteuttaa sosiaalipuolen palveluiden avaamisen yksityiselle

nämä kolme nalle esitettyä kysymystä liittyvät aika lailla toisensa jälkeen keskustella kaikista niistä arvoisa puhemies

finnairilta ulkoistetut työntekijät pelkäävät että vuokrafirma barona irtisanoo heidät ja korvaa uusilla työntekijöillä joiden työsuhteet ovat määrä ja osa aikaisia

se tarkoittaa sitä että te hallinnon virkailijat voivat antaa työttömälle oikeuden opiskella työttömyysetuudella jos he katsovat että opiskelu edesauttaa työllistymistä myöhemmin

jos näin käy finnair tulee ikään kuin kaataneeksi valtion syliin kasan jo vanhempia työntekijöitä joiden uudelleen työllistäminen voi olla aika hankalaa

nykyisin kuulee hyvin usein tarinoita että työtön on osallistunut hyvin vähän opiskeluihin esimerkiksi jollekin atk kurssille tai kielikurssille jonka katsoo edesauttavan työnhakua minkä seurauksena sitten viedään työttömyysturva kokonaan pois

näettekö ministeri häkämies että finnairin toimet ovat ristiriidassa työurien pidentämistavoitteen kanssa

kysymys kuuluu

miten me voisimme edelleen edesauttaa sitä että työttömillä olisi oikeus tehdä jotakin mielekästä työttömyyden aikana sellaista mielekästä joka parantaisi heidän mahdollisuuksiaan myöhemmin saada jalka työelämän ovenrakoon ja kiskoa itseään pois työttömyydestä

arvoisa puhemies

hallituksen esitys tarkoittaa opintotuen epäämistä toisesta samantasoisesta tutkinnosta riippumatta siitä onko tukea alun alkaenkaan nostettu kuukauttakaan

nyt on kuitenkin niin että lähtökohtaisesti alle neljän kuukauden mittaisen apurahan saajat eivät kuulut tämän ansiosidonnaisen sosiaaliturvan piiriin johtuen tämän järjestelmän tai lain puutteista

mitä hallitus aikoo tehdä jotta myös alle neljän kuukauden mittaiset apurahat saadaan sosiaaliturvan piiriin

ollaanko hallituksessa tietoisia siitä että toimeentulotukea saavat lapsiperheet eivät saa sitä lapsilisän korotusta minkä muut lapsiperheet saavat

herra puhemies

mitä tämän suhteen aiotaan tehdä

arvoisa ministeri

siinä mielessä on erittäin hienoa että tässä budjetissa tulee lisärahaa nuorten työpajatoimintaan ja etsivään työparitoimintaan samoin kuin lisätään ammatillisen koulutuksen paikkoja

niitähän on viime kaudella suunnattu ihan vääriin paikkoihin ja nyt on hyvä että korjataan tätä vinoumaa ja lisätään paikkoja sinne missä nuoret ovat